arvoisa puhemies

meidän meremme itämeri on yksi maailman herkimmistä ja myös yksi maailman saastuneimmista ja sen eteen halutaan tehdä kovasti töitä

tämän itämeren hyväksi tehtävän työn osuus budjetissa on hajanainen molempien ministeriöiden osalta ja myös kärkihankkeiden osalta

onko mahdollista saada tällaista koontia avausta siitä miten paljon hallitus panostaa kärkihankkeiden kautta ja ylipäätänsä ministeriöiden budjettien kautta itämeri työhön

kokoomuksen eduskuntaryhmän edustaja siren a arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa kiittää ministeri toivakkaa joka on ripeästi tuonut hallituksen asettamat kehityspolitiikan suuntaviivat nyt ensimmäistä kertaa eduskuntaan selonteon muodossa

se tukeutuu vahvasti viime vuonna solmittuihin kahteen merkittävään kansainväliseen sopimukseen

arvoisa puhemies

kehitysmaiden talouksien vahvistaminen työpaikat ja elinkeinojen kehittyminen ovat ehdoton edellytys sille että maat voivat jatkossa kantaa vastuun omasta kehityksestään

useissa tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu että vahvistamalla naisten ja tyttöjen asemaa oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia on samalla vahvistettu koko yhteiskuntaa ja edistetty sen kehitystä

olemme onnistuneet silloin kun yhä useamman kumppanimaan kanssa siirrytään melko yksipuolisesta avunannosta kohti moniulotteisempaa yhteistyötä jossa lahja avun osuus on enää murto osa

kokoomus katsoo että nyt käsillä oleva selonteko linjauksineen antaa hyvän pohjan vaikuttavan ja tuloksekkaan kehityspolitiikan tekemiseen

arvoisa puhemies

tämä selonteko on todellakin monella tapaa juuri nyt ajankohtainen

onkin tärkeätä muistaa että kehityspolitiikka ei saa olla irrallaan muusta politiikasta vaan se on osa ei ainoastaan ulkopolitiikkaa vaan kaikkea politiikkaa ja päätöksentekoa mitä me täällä teemme

osaltaan tämä selonteko sitä jo tekee se tukee avoimuutta ja ennakointia mutta kysyisin vielä ministeriltä

arvoisa puhemies

tosiaankin nyt ensimmäistä kertaa ministeri toivakan toimesta nämä kehityspolitiikan suuntaviivat tuodaan keskusteltavaksi tänne eduskuntaan tällä tavalla kuin ne nyt on tuotu ja sen takia onkin hienoa että tätä keskustelua täällä käydään

ministeri toivakka puhui esittelypuheenvuorossaan tästä yhteistyöstä yli perinteisten siilojen ja tämä on mielestäni yksi keskeisimpiä asioita jolla me voimme näitä tavoitteita saavuttaa niin kuin kaikissa puheenvuoroissa on nimenomaan pidetty tärkeänä että näitten tavoitteiden edistämiseksi nyt tehdään töitä

täällä on nyt useampaan otteeseen viitattu tähän aikaisempaan selontekoon ja siihen miten tällä otetaan askeleita taaksepäin tai että tässä ei ole logiikkaa

tämä vastaa nimenomaan tähän tarpeeseen päivittää meidän kehityspolitiikkaa uuteen tilanteeseen

kansainvälisesti on muuttunut paljon

todellakin on niin että monet lapsiperheet ovat pienituloisia ja näiden pienituloisten perheiden osalta kannustinloukkuja puretaan

pienituloisten kaksikolmihenkisten perheiden maksuja pienennetään jolloin esimerkiksi yksinhuoltajavanhemman on kannattavampaa ottaa työtä vastaan kuin tällä hetkellä

ne tuovat säästöjä mutta myös lisäävät turvallisuutta ja ennen kaikkea vapauttavat varhaiskasvatuksen ammattilaisten työaikaa siihen tehtävään jota varten he sitä varhaiskasvatustyötä tekevät

mutta samalla tavalla on totta että täällä on paljon myös positiivisia kirjauksia niin kuin edustaja puumala hyvin ansiokkaasti ensimmäisessä puheenvuorossa keräsi yhteen

itseäni miellyttää erityisesti miten on panostettu nyt sellaisiin toimiin jotka ennalta ehkäisevät tulevaisuudessa tällaisia korjaavia palveluita

ilmeisesti on tarkoitus painottaa erityisesti nuoria joilla on paljon tarvetta tuelle

ne ovat aiheuttaneet lukuisia vakavia vaaratilanteita lemmikeille lääkäri ja sairaalahoitoa on tarvittu ja valitettavasti liian moni on jopa joutunut jättämään parhaalle ystävälleen jäähyväiset aivan liian aikaisin

koirien muiden lemmikkieläinten ja luonnonvaraisten eläimien lisäksi vaarassa ovat myös pienet lapset sillä kuten edustaja pelkonen totesi myrkkysyöttejä on löytynyt jopa leikkipuistojen läheisyydessä

mutta koska tätä tapahtuu myrkkysyöttejä löytyy ympäristöstä on asialle tehtävä jotakin

rotanmyrkyllä myrkytettyjä tai esimerkiksi lasinsiruja sisältäviä syöttejä on löydetty niin maastosta puistoista kuin pihoilta sekä postiluukkujen kautta ihmisten kotien eteisistä

kuten edustaja pelkonen totesi uskomme että jo tämä kriminalisointi itsessään ennalta ehkäisisi näitä tekoja

nykyinen lainsäädäntö on ongelmallinen ja poliisi on usein voimaton myrkytysepäilyjen kanssa koska sopivaa rikosnimikettä ei löydy

poliisin arvion mukaan kyseessä olisi eläinsuojelurikoksen yritys mutta tätä ei lainsäädännössä ole säädetty rangaistavaksi teoksi

näissä kaikissa säädetään rangaistavaksi teko jolla henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen aiheuttaa tarpeetonta kipua tai tuskaa eläimelle

teimme tämän lakialoitteen yhdessä edustaja pelkosen kanssa koska mielestämme eläinsuojelurikoksen yrityksen tulisi olla rangaistava teko

arvoisa puhemies

kun näitä syöttejä sieltä ympäristöstä ja luonnosta löytyy niin ne ilmeisestikin on kohdennettu koirille mutta eihän se tietenkään katso sitä kenen kohdalle minkä eläimen tai ihmislapsen kohdalle se syötti osuu esimerkiksi joku makkaraviipale jossa on lasinsiruja

ja kuten sanottua niin myös pikkulapset ovat vaarassa ja näitä syöttejä on löytynyt jopa leikkipuistojen läheisyydestä

keskustelu on päättynyt tottua siihen että lakivaliokuntaa

eduskunnassa täysistuntoon tiistaina neljästoista kuudetta kello neljätoista ja tämä täysistunto päät päättyi